risto saikko

arvoisa puhemies

alus teki

eli myöskin tämä portin nurja puoli kannattaisi katsoa ennen kuin laki saatetaan voimaan

turku nesteen aikana kansleri on arvoisa puhemies ben ehdotuksen yhdeksän ystävä

aivan niin kuin täällä joku aikaisemmin nosti näitä uskonnollisia asioita esille niin kai siinä suuressa kirjassakin sanotaan että muista pyhittää lepopäiväsi ja se sallittakoon myös yrittäjille myös niille yrittäjille jotka yrittävät suurissa kauppakeskuksissa

tästä kiviranta alue on kuin yhteenveto orbiter rekisteröimä kannatan puusto saarakkala

arvoisa puhemies

kotihoitotoiminnan turvaaminen kehittäminen ja toimintaedellytysten takaaminen onkin tärkeää jotta yhteiskunta pystyy takaamaan riittävän kotihoidon tuen sitä tarvitseville

puhemies penehdotukset numero yksitoista

työ onnistu

usti heikkilä painoisen puhemiesten ehdotukseen kolmetoista kalusteloma ajoissa puhemies kanadan heikkilän edustalla olevaan alas kuin miesten esityksen

kotihoitokäynnit ovat pituudeltaan aivan lyhyitä eikä jutusteluun ja vanhusten mielelle niin tärkeään sosiaaliseen kanssakäymiseen ole juurikaan aikaa sen enempää pohjanmaalla kuin muuallakaan suomessa

arvoisa puhemies

jos terve hullu

edustus on arvoisa puhemies teen ehdotuksen oma

se on täysin selvä asia

ryöstöhommista voisi poimia skannataan mistä mustia arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kuusi prosenttia perusarvon niskaan jos takaiskun kun osa huilistin ehdotuksen numero seitsemän

arvoisa puhemies

yhteiskunnan velvollisuus on turvata vanhuksille inhimillinen elämä

silti he tekevät muun muassa suurille yrityksille kuten finnairille pusseja joihin laitetaan haarukat veitset ja hammastikut ja jotka jonkun pitäisi joka tapauksessa tehdä

nyt minä haluaisin kyllä kysyä edustaja peltoselta

lisäksi monet palvelusopimukset ovat aivan liian joustamattomia ennalta määrättyjä räätälöityjä sopimuksia jotka eivät ota huomioon vanhusten erilaisia hoitotarpeita

onko juuri näin että demarit ovat sitä mieltä että opintotuki pitää saada ulkomaalaisille opiskelijoille mutta kotimaisilta opiskelijoilta jotka opiskelevat toista ammattia itselleen työllistyäkseen tai saadakseen työpaikan se pitää evätä

ranskassa

rusty

minusta tämä olisi semmoinen seuraava asia johon voitaisiin kiinnittää huomiota että heidät rinnastettaisiin tasavertaisina ihmisinä työelämässä silloin kun he tekevät sellaista työtä jota jonkun täytyisi joka tapauksessa tehdä

arvoisa

numero kahdeksantoista risto mustajärvi

minulle on kerrottu että tämä laki on erittäin epätasa arvoinen sen takia koska meillä on paljon myöskin iäkkäitä ihmisiä jotka käyvät virossa viinarallimatkalla hakemassa kuusi pulloa konjakkia tuommoiseksi vuoden satsiksi mutta kun he eivät jaksa kantaa kerrallaan kuin kaksi pulloa niin heidän täytyy käydä siellä niin monta kertaa eli käsittämätöntä on tässä tämä että saa tuoda sen minkä jaksaa itse kantaa

arvoisa puhemieskaimat kastelijan osaan kuin miesten yhdeksäntoista piste

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti tiedän tapauksen sri lankassa jossa kolmisenkymmentä vuotta sitten perustettiin orpokoti ja me olemme rahoittaneet sitä ja niiden tietojen mukaan joita minulla tällä hetkellä on rahoitamme edelleenkin

erittäin hyvä lakiesitys

en voi ymmärtää että jos toisaalta ajattelette niin että lakiesitys on huono niin miksi ette vain suoraselkäisesti voi sanoa että tekevälle sattuu nyt tuli tehtyä huono esitys ja tästä me voimme perääntyä

vaikka karuissa olosuhteissa kasvetaankin sitkeimmiksi ei ole mitään syytä olettaa että sen enempää lappalaiset kuin lantalaisetkaan lappilaiset olisivat yli ihmisiä jotka jaksavat mitä vain

rahat varmasti riittäisivät paljon pitempään jos tarkkaan katsottaisiin se minne ne kohdentuvat ja miten niitä siellä määränpäässä käytetään ettei sitten kävisi niin että me autamme vain sitä paikallista korruptiota koska se on kai se asia mikä meidän on pakko myöntää että näin on

poronhoito on paitsi eksotiikkaa meille eteläsuomalaisille lantalaisille mitä minäkin nyt sitten olen myös rankkaa laiduntamista ja jutaamista ja kotieläinten hoitoa sitä tekeville

meidän raskas teollisuutemme vaatii hyvää tiestöä raaka aineita täytyy saada tuotantolaitoksille ja tuotantolaitosten tavarat täytyy saada kulkemaan eteenpäin esimerkiksi satamiin

jos emme turvaa inhimillisiä työolosuhteita myös porotalouteen voimme olla varmoja että suomalaisessa ruokapöydässä tullaan näkemään saksanhirveä poron sijasta ja se ei todellakaan ole toivottavaa

kuntien nuorisotyöhön ja nuorisotiloihin tarkoitetut määrärahat ovat vuosien saatossa laskeneet aina vaan alaspäin ja alaspäin

jos mikroyrittäjät ja yksinyrittäjät pannaan niin kovalle alville että heidän on pantava lappu luukulle ei asiassa ole mitään järkeä

eikö tällaisia teitä kannattaisi laittaa kuntoon ei pelkästään sen takia että ne ovat siellä vaaraksi myöskin yksityisautoilijoille kun rekkojen on ajettava ihan keskellä jotteivät ne kaatuisi vaan myös jotta pystyttäisiin pitämään teollisuuden raaka ainekuljetukset kunnossa ja meidän vientiteollisuutemme sellaisella tasolla että se pystyy toimimaan

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa yleinen tienpito ja perustienpito on äärimmäisen tärkeä asia

ihan ensiksi täytyy todeta että ei ihan mitä tahansa sovi tässäkään salissa suustaan päästää

se on tarkoittanut sitä että yhä nuoremmat nuoret notkuvat nortti suussa keskikaljahumalassa torien reunalla tai kauppakeskuksissa

ilman kunnon teitä eivät yhteiskunnan pyörät pyöri vienti ei vedä ja työttömyys vain kasvaa

perusväylästö alkaa suomessa olla tällä hetkellä hengenvaarallisessa kunnossa

nyt tarvittaisiin tuonne nuorisotyöhön sellaisia määrärahoja millä saataisiin nuoret rakentavaan hyvään harrastustoimintaan

sinänsä kun puhutaan demokratiasta niin demokratia on niin kallisarvoinen asia että sen eteen kannattaa meidän kaikkien tehdä työtä

mutta jos emme pysty takaamaan samanlaisia työskentelyolosuhteita uusille ja tuleville poronhoitajille kuin muillakin vastaavankaltaista maaseututyötä tekevillä on voimme olla varmoja että poronkäristys muuseineen jää vain kaukaiseksi haijuksi muistin perille

se on enemmistövaltaa milloin milläkin murtoluvulla määriteltynä

petopolitiikkaan en halua myöskään tässä vaiheessa mennä mutta toivon että se nostetaan tässä salissa jossain vaiheessa käsittelyyn ihan porotaloudenkin kannalta

senhän piti olla sellainen vero joka vähennetään niistä ostoista mitä alvillisesti ostetaan yritykseen

mutta se mitä tapahtuu sitä aikaisemmin saattaa olla se kohta missä demokratia ei toimikaan

mutta on muistettava se että ei saksia eikä hierontapöytiä osteta hirveän monesti elikkä näillä pienyrittäjillä ei ole mitään mahdollisuutta vähentää sitä alvia minkä jälkeen ainoaksi vaihtoehdoksi jää se että heidän on lisättävä alvin määrä kuluttajan laskuun

jos meille tuodaan huonosti valmisteltuja lakiesityksiä joissa ei kaikkia mahdollisia asioita ole otettu huomioon niin sitä ei peittoa demokraattiseksi se että lopputulos täällä äänestetään suhteessa hallitusoppositio

me olemme rakentaneet tämän systeemin sillä tavalla että yhteiskunnan varoilla meidän verovaroillamme me maksamme asumistukien muodossa nämä rakentamiset

me mahdollistamme tämän järkyttävän korkean vuokratason tähän maahan

niin kauan aikaa kuin me suostumme tähän korot nousevat niin yksityisellä kuin kunnallisella ja valtiollisella puolella

mutta demokratiassa täytyy aina ottaa huomioon myöskin kansalainen ja kansalaisen etu

arvoisa puhemies

ja se on tämän hallituksen hyvä asia että hallitus pyrkii nyt siihen että ainakin uusissa asunnoissa ja korjausten jälkeen vuokrataso laskee

jos duunarin ainoana kannustimena on nahkapasko ja sillä uusi reikä vyöhön ollaan aika kurjalla tiellä

tällä hetkellä opiskelijat tekevät hyvin paljon työtä polkupalkalla ja aika paljon myöskin sellaisella alalla joka ei valmista heitä siihen tulevaan ammattiin

nyt näköjään on uudestaan tullut se aika että pitää nostaa ylös nämä käsillään tekevät ja käsillään toimeentulon hankkivat ihmiset ja muistaa se että silloin kun heillä on työtä niin he pystyvät myöskin tulevaisuudessa mahdollisesti työllistämään jonkun toisen jos me emme tässä salissa sitten tee sitä veroillamme mahdottomaksi

se on ehdottomasti se suunta mihin meidän on pyrittävä

tätä taustaa vasten täytyy antaa kiitos valtioneuvoston jäsenelle ministeri urpilaiselle rohkeasta kannanotosta kun hän sanoi että nyt voitaisiin pidättäytyä kaikista näistä johtoryhmien ja pomojen lisäkorotuksista

mitä ihmettä hallitus on tehnyt kun saa keskustan ryömimään kuin sylikoira hallituksen jalkoihin esittämään jopa sitä että eläkeikä viedään vielä ylemmäs kuin hallitus on esittänyt

tällä hetkellä opiskelijoitten polkupalkka merkitsee sitä että sen alan ihmiset ovat työttöminä koska työnantajat käyttävät härskisti hyväksi opiskelijoita

kun tällä hetkellä kuitenkin lapsilisiä maksetaan kaikille perheille tulotasosta huolimatta tuntuu aika kohtuuttomalta että te arvoisa ministeri olette ja minä olen aikoinani saanut lapsilisiä lapseni ovat saaneet vaikka perheeni ei oikeastaan olisi niitä tarvinnut mutta niiltä perheiltä jotka tarvitsevat lapsilisiä elääkseen se vähennetään toisesta päästä

edustaja zyskowiczille haluaisin sanoa että kun puhutaan opiskelijoista niin silloin täytyy erottaa se että jos on nuori opiskelija silloin katsotaan vanhempien tulot jos on vähän vanhempi opiskelija niin ei katsota vanhempien tuloja

sen sijaan hämmästelen suunnattomasti ministeri hautalaa joka täällä puolustelee että osakeyhtiöiden hallitukset valtiojohtoisten yhtiöitten hallitukset ovat ne jotka ratkaisevat sen kuinka paljon maksetaan näitä bonuksia ja että tarkastellaan sitten myöhemmin jos on tullut tehtyä huonosti

on harmittavaa vain että sinne jäi joitakin kauneusvirheitä

kannatan lämpimästi edustaja tuupaisen tekemää lakialoitetta

nyt puhutaan nuorisotakuusta joka ei toimi

niistä nimenomaisesti tässä on kysymys

siitä mitä täällä edustaja ojala niemelä sanoi että sisaruksista toinen saattaa päästä saamelaiskäräjäluetteloon ja toinen ei pääse seuraa se että heidän lapsistaan toinen pääsee saamenkieliseen päiväkotiin mutta toinen ei pääse toinen pääsee saamenkieliseen alakouluun mutta toinen serkuksista ei pääse

se on vasta stanille pysyisin kysyisin gustafssonilta onko koskaan mietitty sellaista ratkaisua että kun opiskelija on töissä ja hän saa opintotukea niin sitä mukaa kuin tuo palkka nousee opintotuki laskisi vastaavasti kuin on sovellettu työttömyyskorvaus silloin kun ihminen on töissä

missä vaiheessa te kiinnitätte huomiota siihen että tässä maassa on puolen miljoonan ihmisen työvoimareservi ihmisten jotka voisivat olla työelämässä ja tehdä töitä

ei tällä myöhemmin tarkastelulla millään tavalla puututa näihin erilaisiin korotuksiin eikä erilaisiin palkkioihin niillä puututaan siihen keitä istuu hallituksessa joskus myöhemmin

on saatu aikaiseksi lapsiköyhyys tähän maahan on saatu aikaiseksi melkein miljoona köyhää ihmistä

tässä on kysymys myöskin vähävaraisista ihmisistä ja heidän lapsistaan joiden pitäisi myöskin pystyä tasavertaisesti opiskelemaan hankkimaan itselleen ammatti ja toimeentulo